kotona asumista on tuettava sinne vietävillä palveluilla

kun autoilijat rupesivat hankkimaan kookkaampia ajoneuvoja luvitukset ja kaluston saatavuus ovat paikoitellen tökkineet

omaishoidon on oltava aito vaihtoehto

arvoisa puhemies

edustaja pekkarinen tuossa totesi että tuo nimi on looginen sen takia että tuo vesistö on keskeinen osa sitä kansallispuistoa

varsinais suomen ja satakunnan alueella ei ole ollut eikä uudistuksen myötä tulekaan painorajoitettuja siltoja valta ja kantateille

jos nyt maa ja metsätalousvaliokunnassa asiantuntijoita kuuntelin oikein niin he totesivat että vesistö ei kuulu siihen valtion alueeseen mikä kansallispuistoksi laitetaan vaan valtio omistaa vain maat siitä ympäriltä

hallitus ei ole saanut aikaiseksi edes omaishoidon tuen maksattamisen siirtämistä kelalle jolloin pitäisi samalla poistaa kuntakohtaiset eriarvoisuudet omaishoitajille maksettavista palkkioista

kuten edustaja hautala hyvin kuvasi tuossa äsken ja kuten täällä on kirjoitettu tähän esityksen tavoitteisiin ja keskeisiin ehdotuksiin lakiesitys liittyy osaamisen siirtoon ja innovointiin ja maatalouden kilpailukykyä parannettaisiin elintarvikeketjun organisoitumisen avulla kaikille alueille ja tästä johtuu että maaseudun kehittämiseen suunnattuja yritys ja hanketukia maksetaan lähtökohtaisesti maaseutualueille elintarvikkeiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen myönnettävää tukea sekä tukea viljelijöille maatilan toiminnan laajentamiseen maatalouden ulkopuolelle

siinä mielessä olisi ollut kohtuullista että nimi olisi ollut se rautalamminkonneveden kansallispuisto että kuntien nimet olisi mainittu jopa niin että rautalampi ensimmäisenä koska se luovutti puistoon suurimman maa alueen

omaishoito tuntuu olevan asia joka usein unohdetaan tai sivuutetaan

se ei ole ainoastaan omaishoitajan ja hoidettavan välinen elämäntapa vaan elämänmuutos jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen tai vanheneminen aiheuttaa

mutta minulle tietysti nimellä ei ole niin väliä kun en tunne sitä paikallista seutua enkä tiedä niin tarkkaan minkälaisia nimiä puistolle siellä asuvat asukkaat haluaisivat

omais hoitajien jaksamiseen ei ole kiinnitetty huomiota kuin korulauseissa ja odotan vielä hallituksen vastausta että omaishoidon tuki siirretään nopeasti kansaneläkelaitoksen vastattavaksi

mittamuutos ei aiheuta uusia rajoituksia siltojen alikulkukorkeuksiin varsinais suomen ja satakunnan maanteillä

sen sijaan tuosta metsästysoikeudesta oli yksimielisyys tuolla maa ja metsätalousvaliokunnassa että puistossa pitäisi saada myöskin hirvenkaatolupia ja pitäisi saada muuta petoriistaa ja muutakin metsästää siten että siihen saataisiin luvat kuten muuallakin tapahtuvaan hirvenmetsästykseen ettei niitä erikseen tarvitsisi anoa

se mitä se ulkopuolelle tarkoittaa ja onko se sitten elintarvikkeisiin liittyvää toimintaa vai koneurakointia vai mitä se on jää tässä kokonaan epäselväksi ja toisaalla ollaan sitten rajoittamassa kumminkin sukupolvenvaihdoksia ja luopumisia sillä että siellä pitäisi tulojen tulla pelkästään maataloudesta

hallitus puhuu palveluiden turvaamisesta mutta unohtaa mainita palveluiden saatavuuden turvaamisen

monesti suurempien ajoneuvojen on käytettävä kiertoteitä jotka lisäävät matkan pituutta ja kuluja

siitähän jos joudutaan aina erikseen anomaan luvat tulee hirveästi lisäbyrokratiaa ja siinä mielessä tämä täällä vastalauseessa mukana oleva lakimuutosehdotus olisi hyvin kannatettava

meitä perussuomalaisia on täällä syytetty siltarumpupolitiikasta kun olemme puhuneet näistä laajan suomen liikenteeseen liittyvistä ongelmista

tavallaan se asettaisi ihmisiä pohjoisessa suomessa ja eteläisimmillä alueilla kansallispuistojen suhteen vähän samanlaiseen asemaan metsästysoikeuden osalta vaikka pohjoisessa tietysti metsästysoikeudet perustuvat saamelaisten nautintaoikeuksiin mitkä ovat perustuslaissa olleet

olemme budjettiesityksessämme pyrkineet säilyttämään myös maatalouden luopumistuet tukemaan kotimaisen korvaavan valkuaisrehutuotannon kehittämistä ja tutkimusta

siinä mielessä on tietysti vähän eroja mutta kun kansallispuistoja tulee eteläiseen suomeen yhä enemmän niin varmaan tämä hirvenmetsästyksen puute muodostuu tieliikennettä uhkaavaksi ainakin tuolla teijon alueella missä hirvet pääsevät ehkä lisääntymään kansallispuistossa vapaasti ja siellä niitä saadaan sitten ajella edestakaisin

kannatan edustaja juvosen tekemää epäluottamuslause esitystä

tulvavahinkojen korvaaminen maataloustuottajille on edelleen tärkeää vaikka hallitus aikoo siirtää tämänkin kulun maanviljelijöiden maksettavaksi vaatimalla heitä ottamaan vakuutuksia satovahinkojen varalle

arvoisa puhemies

suuri osa valtiontaloutemme alijäämästä ja lisääntyvästä ulkomaisesta lainanottotarpeesta johtuu muutaman viime hallituskauden aikaisista vääristä veroratkaisuista ja kauppaan ja rahaliikenteeseen liittyneistä vapautuksista

nämä ovat yhdessä globalisaatiokehityksen ja eu lainsäädäntötyön kanssa vieneet suomen tilanteeseen jossa kasvava osa maassamme kauppaa käyvistä ja urakoivista yrityksistä on liikkuvia ja käyttää liikkuvaa työvoimaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallitus on epäonnistunut usealla yhteiskunnan sektorilla

hallitus jatkaa tasaverokehitystä ja kohdistaa verohelpotukset etupäässä suurituloisille ja pääomien omistajille

yhdessä euroopan ja jopa maailmanlaajuisten löperöjen veronkeräyssysteemien vuoksi maamme on menettänyt huomattavasti verotuloja vuosittain viime vuosina

hallitus lainaa rahaa ja jakaa sitä euroopan velkakriisimaihin jättäen kunnat ja oman maan kansalaiset kärsimään kurjuutta

toivottavasti hallitus ryhtyy toimenpiteisiin reilumman eun laajuisen verojenperintäsysteemin luomiseksi että rehelliset suomalaiset yritykset eivät joudu kamppailemaan epärehellisten kanssa samoilla markkinoilla

kuka taittaa meidän seitsemän milja

kauanko lapsiltamme menee näiden velkojen maksuun

kuka huolehtii vanhuksista

hallitusohjelmassa mainitaan

perhepolitiikalla lapsille luodaan turvallinen kasvuympäristö ja vanhemmuutta tuetaan

arvoisa puhemies

lisäksi hallitus toteaa

lapsen etua perheen ja työn yhteensovittamista sekä varhaiskasvatuspalvelujen ja muiden peruspalvelujen yhteistyötä ja saumattomuutta edistetään

vastaukseksi ei kuitenkaan kelvannut perussuomalainen linja joka olisi lopettanut vastuuttomien euromaiden pankkien ja keinottelijoiden vastuuttomalla toiminnallaan aiheuttamien velkojen maksun suomalaisen veronmaksajan rahoilla ja valtion velkataakkaa lisäämällä

lapsilisiä olisi voitu nostaa ja sitten ne olisi voitu laittaa verolle jolloin korotukset olisivat kohdistuneet pienituloisille ja varakkailta olisi saatu verotuloja

arvoisa puhemies

perussuomalaiset olisivat käyttäneet vero ja lainarahat oman kansan työllistämiseen kuntien aseman parantamiseen ja pienyritystoiminnan lisäämiseen suomessa

herra puhemies

nyt on suomessa kehitetty jonkun verran uutta tekniikkaa että itämeren syvänteistä voidaan ruveta pohjamudasta ottamaan pintakerrosta pois ja siitä jätteitä pois tuommoista aktiivista puhdistamista

hallitus on tehnyt huomattavia leikkauksia muun muassa ammattikorkeakouluihin

tähän mennessä hallitus on jättänyt huomioimatta lapsen edun perheen ja työn yhteensovittamisessa rajoittamalla perheen valinnanvapautta vanhempainvapaan jakamisessa

onko ministeri nyt edistämässä näitä toimia jotenkin että saataisiin tätä suomalaista high techiä siihen liittyen kehitettyä myöskin

seuraava lainaus on kuuden puolueen hallitusohjelmasta johon vasemmistoliittokin sitoutui

nyt hallitus on leikkaamassa lapsilisää

korkean työllisyyden takaamiseksi hallitus tehostaa toimia työttömyyttä vastaan

lapsiperheiden köyhyyden kasvaessa hallitus hakee säästöjä lapsista

yliopistotutkimukseen hallitus on satsannut jonkin verran mutta ei riittävästi kun otetaan huomioon akateemisesti koulutettujen työllistämistarve

kehitysapuun upotetaan satoja ja taas satoja miljoonia euroja mutta siihen tehtävät leikkaukset ovat kovin maltillisia

työelämää kehitetään työssäjaksamisen vahvistamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi

hallituksella ja opetusministeriöllä tulisi olla tieto siitä mihin suuntaan ja mille tieteenaloille tätä tutkimuspanostusta tulisi suunnata jotta tutkimustuloksista tulisi uusia tuotteita ja työpaikkoja yhteiskuntamme tarpeisiin

kysyn

näitä ryhmiä ei saisi asettaa vastakkain etenkään silloin jos omat lapsemme ja lastenlapsemme ovat jäämässä ilman valtion tukea ja mahdollisuutta viettää onnellinen ja turvattu lapsuus

negatiivinen asia ilmaistaan kuitenkin positiivisesti kertomalla että työttömyyden kasvu hidastui

arvoisa puhemies

tämän hallituksen agendalla on ollut vanhustenhoidon siirtäminen enemmän omaisten ja kotihoidon vastuulle

koko maan tasolla korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrän kasvu jatkuu vaikka tahti on hieman hidastunut syksyn jälkeen

kuitenkaan ei ole suurempia satsauksia osoitettu omaishoita jien palkkioiden korotukseen tai omaishoitajan palkkion verovapauteen

maaliskuuta

perussuomalaisten keskustan ja vasenryhmän yhteisen välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja hanna mäntylä totesi että hallituksen perhepolitiikasta puuttuu kokonaiskuva

myöskään ei ilmeisesti ole kunnille osoitettu paljon varoja siihen että hoitajat kävisivät vanhusten kotona auttamassa

perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti olisi toteutuessaan kohdellut kuntia niiden terveydenhoito ja koulutuspalveluja paremmin kuin hallituksen budjetti

hallituksen perhepolitiikka on sekametelisoppa johon kuuluu kotihoidon tuen kiintiöiminen päivähoitomaksujen tuntiperusteisuus sekä joustavan hoitorahan luominen

monesti olen ihmetellyt sitä ratkaisua esimerkiksi harvaan asutuissa kunnissa missä vanhusten kotipaikkojen välimatkat ovat suurempia että mistä löytyy varat siihen että hoitajat kulkevat vanhuksen luota toisen luo

monesti kaupungeissakin matkat ovat aika pitkiä ja he joutuvat käymään jopa kymmenenkin vanhuksen luona niin että se hoitoaika siellä vanhuksen kotona supistuu niin lyhyeen että siitä ei oikeastaan ole mihinkään käydään vain toteamassa onko vanhus elävä vai kuollut

kuten edellä mainituista tilastoista voimme päätellä on hallitus epäonnistunut tehtävässään

on ihan pakko ihmetellä jos hän ei ole huomannut eu maiden ahdingosta johtuneita menolisäyksiä ja velan korkojen nousupaineita

arvoisa puhemies

metsätalouden tuotteet olisi jatkossa pyrittävä myymään maihin joissa on nousevat taloudet ja kysyntää

enää korkeakoulututkinnon suorittaminenkaan ei takaa työllistymistä eikä hallituksen työllisyyspolitiikka osoita merkkejä tervehtymisestä

valitettavasti hallitus näkee asian siten että lapsilta tulevaisuuden yhteiskunnan toivoilta on mahdollista kitkeä lapsilisätkin pois jo varhaisessa vaiheessa

arvoisa puhemies

metsäselonteossa on ansiokkaasti luodattu uusia mahdollisuuksia kaupasta kiinaan ja intiaan mutta yhtiöiden pitäisi itsessään tutkia mahdollisuuksia lisätä markkinointia niille suunnille

mitä tähän nyt on uudistuksia tulossa

suomalainen maaseutu maatalous ja elintarviketuotanto olisivat ansainneet paremmat lähtökohdat kuin mitä hallituksen talousarvioesitys tarjoaa

lapsiperheet kärsivät hallituksen kylmäkiskoisesta perhepolitiikasta jossa ministerit perheineen elävät harmoniassa ja lapsiperheet köyhyydessä

heidän asemaansa ei helpota hallituspolitiikka jolla väestö pyritään siirtämään kaavoituksella ja poliittisin toimin entistä tiiviimmin kauppakeskuksiin

nämä nousevat taloudet varmasti tarvitsevat metsätalouden tuotteita koneita ja laitteita

etenkin polttoaineverotuksen korottaminen on varainsiirto harvaan asutulla alueella eläviltä työteliäiltä kansalaisilta taajamiin politikoiville hallituspuolue

työllisyys ja koulutustarve metsäsektorilla on varmaan suuri koska työntekijöistä suuri osa on eläköitymässä mutta varmasti suhteellisen lyhyilläkin koulutuksilla voidaan alalle siirtyä muualle paitsi tuotekehitystehtäviin joissa vaadittaisiinkin teollisuuden itsensä pitkäjänteisempiä panostuksia tuotekehitykseen

lapsiperheet tarvitsevat hallituksen tukea

turun talousalueen työllisyystilanne on vakava asia

miksi lapsiperheet ovat suurin osa suomi uudistusta

turun telakan myynti on suomen valtiolle ja saksalaiselle telakkayhtiölle meyer werftille äärimmäisen tärkeää jotta laivojen rakentaminen suomessa saadaan veronmaksajien kannalta terveemmälle pohjalle

metsäteollisuusyhtiöt eivät ole riittävästi panostaneet hyvinäkään aikoina tuotekehitykseensä ja hallituksen ehdotukset yhteiskunnan panostuksista alalle ovat toki tarpeen

järjestelmää ei saa romuttaa

monesta asiasta voimme tinkiä mutta lastemme tulevaisuus ei voi olla leikkauslistalla ensimmäisenä ja vähäarvoisimpana asiana

kylmässä metsässä pimeässä yössä ei ole nuoren kovin helppoa ajaa metsäkonetta varsinkin jos kone sattuu hajoamaan ja sitä pitäisi siellä ruveta korjailemaan

keskeneräisen asian julkistaminen vaalien kynnyksellä ja kaupan toteutumatta jääminen saattaisi kuitenkin johtaa luottamuspulaan ja ministerin olisi arvioitava jatkoedellytyksiä

perussuomalaisten mielestä on käsittämätöntä että aluepolitiikka on unohdettu työllisyyttä hoidettaessa

opposition jättämä välikysymys on perusteltu

arvoisa puhemies

kuten näistä aiemmista puheenvuoroista on tullut ilmi niin neuvojien valinnan ja neuvojien koulutuksen kannalta tämä lakiesitys on pahasti jälkijunassa samoin kuin koko eun päätöksenteko

näittenhän periaatteessa piti olla voimassa jo tämän vuoden alusta mutta sitten päädyttiin siirtämään vuodella näitä lakeja ja näyttää että vieläkään ei eussa olla saatu selville kaikkia kohtia ettei näitä neuvojia pystytä vielä kouluttamaan tässä vaiheessa

neuvojien valinta jää loppuvuoteen

mutta myöskin nämä koulutusvaatimukset olivat muuttumassa niin että vaaditaan ehkä alempi korkeakoulututkinto ja monilta nykyisiltä neuvojilta tämä puuttuu joten nyt systeemi kyseenalaistaa

jos ei siitä koulutusvaatimuksesta pitkän kokemuksen omaavien neuvojien kohdalla poiketa niin se edellyttää sitä että henkilöt vaihtuvat ja sitten tulee mahdollisesti näitä alaa tuntemattomia neuvojia

jotenkin virkamiesten kohdalla sekin että on hirveän monta sektoria maataloudessa että virkamiehet tuntevat vain hyvin pienen osan tästä viljelylainsäädännöstä jo aiheuttaa ongelmia koska viljelijän pitää tuntea koko lainsäädäntö ja osata itse karttaa virheet kun hän on vastuussa niistä